siinä on myöskin selviä lukuja siitä että verohallinnon tarkastusten vähentäminen on merkinnyt valtion tulojen vähentymistä

herra puhemies

tämän johdosta tämän tyyppinen tuottavuusohjelman toteuttaminen ei ole oikeudenmukaista eikä valtion kannalta kannatettavaa

kuntien taloudellisen aseman korjaamiseksi tarvitaan huomattavasti enemmän valtionosuuksia mitä tällä hetkellä

tämän lisäksi haluan huomauttaa kun täällä puhuttiin omaishoitajien tuesta että me esitimme jo aikaisemmin verolakien käsittelyn yhteydessä että omaishoitajien pieni tulo olisi verovapaata tuloa mutta sitä ei hyväksytty vaikka omaishoitajien tulosta maksetaan enemmän veroa kuin vastaavasta palkkatulosta mikä sinänsä jo on täysin kohtuutonta

toiseksi lähdemme siitä että omaishoitajien asemaa tulee muutoinkin parantaa koska se on yhteiskunnalle edullista ja se on myöskin näille hoidettaville inhimillisempi tapa vanhuudenpäivien turvaksi kuin pelkkä laitoshoito

voidaanko äkillisten rakennemuutosten paikkakuntien kohdalla työllisyysvaroja kohdentaa nykyistä enemmän näille alueille

lisäksi kysyn mikä on tilanne valkeakoskella sijaitsevan kuitu finland oyn uudelleenkäynnistämisessä joka olisi merkittävä parannus valkeakosken vaikeaan työllisyystilanteeseen

tämä oikeudellisen aseman muutos tuli näkymään muun muassa siinä kun täällä käytiin keskustelua yliopistojen työeläkevakuutusmaksuista

niissähän kävi niin että syystä taikka toisesta ehkä tarkoituksellisesti hallitus oli jättänyt yliopistoille korvaamatta nämä työeläkevakuutusmaksut ja jouduttiin muuttamaan lakia jolloin näitä työeläkevakuutusmaksuja siirrettiin muiden vakuutuksen maksajien kannettavaksi

hallitus antoi kovasti vähän aikaa myöskin tämän verolain käsittelyyn eduskunnassa ja valtiovarainvaliokunnan verojaosto joutui suurella kiireellä käsittelemään tätä verolakia joka yliopistoja koskee

tässä yliopistojen verolain käsittelyssä kävi ilmi erityisesti että elinkeinotoiminnan määrittely osoittautui hyvin monimutkaiseksi

eli olisi tarvittu suurempi korotus tähän takuueläkkeeseenkin ja vaikka tämä kuten totesin jo on siinä mielessä hyvä että tämä nostaa näitä kaikista pienimpiä eläkkeitä niin tämä taso kumminkin jää suhteellisen alhaiseksi

ainahan on kuitenkin niin että jos syntyy suuri erimielisyys niin pykälä on loppujen lopuksi se joka ratkaisee ja perustelut ovat toissijaisia

valiokunta edellytti kyllä että yliopistojen verotuksellinen asema ei todellisuudessa muutu mutta on pelättävissä että elinkeinotoiminnan määrittelyssä on vaara että yliopistojen asema muuttuu ja sellaisia toimintoja jotka ovat tähän asti olleet verottomia tulevat veronalaisiksi

sitten tähän tulee se raja niitten kohdalle jotka saavat pientä määrätyn kokoista työeläkettä jolloin he jäävät tämän takuueläkkeen ulkopuolelle

elinkeinotoiminnan tuloa ei kuitenkaan ole pidettävä verovapaana sen johdosta että elinkeinotoiminnassa yksi tuotantopanos on muodostunut harjoittelutyövoiman käytöstä ja tämän panoksen merkitys kokonaisuus huomioon ottaen on vähäinen

samalla olisi kuitenkin ollut syytä tarkistaa myöskin eläkeläisten asumistuki koska kun eläke nousee asumistuki osaltaan leikkautuu osalta pois

valiokunta lievensi hieman valtiovarainministeriön kantaa tässä asiassa mutta edelleenkin on uhka että myöskin harjoittelutyöstä joissakin tapauksissa muodostuu elinkeinotoiminnaksi tulkittavaa toimintaa ja siinä mielessä veronalaista toimintaa ja tämä tulisi heikentämään yliopistojen asemaa

otan nyt tässä esimerkiksi työmarkkinatuella olevat he juuri tänä päivänä tulleiden uutisten mukaan kansoittavat kuntien toimeentulotukiasiakasjonot

kuntien toimeentulotukimenot kasvavat merkittävästi ja näyttää siltä että työttömyyden johdosta ne tulevat entisestään kasvamaan

tähän liittyy myöskin kolmannessa lisätalousarviossa oleva miljoonan euron raha suomen osuudeksi tähän uuteen erityisrahoitusyhtiöön joka perustetaan

tämä tietenkään ei poista sitä kuten edelleenkin haluan korostaa että tämä takuueläke tältä osin että se nostaa kaikista pienimpiä eläkkeitä on paikallaan

samassa yhteydessä haluaisin kyllä todeta että minä en ymmärrä sitä sosiaali ja terveysministeriön kantaa lainkaan että suomeen ei voi säätää eläkekattoa

herra puhemies

nämä ehdot joilla lainoja annetaan tämän lain perusteella ovat kuitenkin varsin kovat

kummankin rahoitusinstrumentin keskeisenä lähtökohta on se että jäsenmaan saama rahoitus sidotaan tiukkoihin ehtoihin joilla varmistetaan tukea hakevan maan sitoutuminen talouden vakautusohjelmaan

enkä ymmärrä myöskään sitä miten jonkun ihmisen eläkkeellä olo voi olla kymmeniä jopa satoja kertoja arvokkaampaa kuin jonkun toisen ihmisen eläkkeellä olo

ilmeisesti ed

tämä on se hallituksen linja jolla verorasitusta siirretään henkilöille joiden tulot ovat suhteellisen pienet

onneksi suomen kansan yleinen mielipide on selvästi nato jäsenyyttä vastaan

yleensä nämä jättieläkkeitä saavat ihmiset ovat saaneet myöskin sellaisia tuloja jo ollessaan työelämässä että pienemmälläkin eläkkeellä varmasti tulisi toimeen

kreikka on joutunut näitten tiukkojen ehtojen kohteeksi siellä leikataan palkkoja eläkkeitä muuta sosiaaliturvaa ja lisäksi korotetaan veroja

suomen valtiolla ei ole omaa kaivosyhtiötä

samoin myöskin tasavallan presidentti tarja halonen on suhtautunut kriittisesti nato jäsenyyteen ja mielestäni tämä on varsin hyvä ja oikea linja

ministeri pekkarinen herätteli sellaisia ajatuksia ja vasemmistoliitto esittää vastalauseessaan että valtiolle perustettaisiin oma kaivosyhtiö

sen sijaan nämä pientä eläkettä saavat ihmiset ovat jatkuvasti toimeentulo ongelmien kanssa painiskelemassa ja heidän asemansa parantaminen on ensiarvoisen tärkeää

on mielenkiintoista kyllä nähdä se miten tällaisen talouskuurin jälkeen kreikan talous lähtee kasvamaan ja kehittymään kun taloudellista kasvua edellytetään että kreikka pystyisi maksamaan nämä velat jotka sillä on ja jotka suomi on antanut ja jotka muut eu maat ovat antaneet ja myöskin se miten nämä ehdot sitten kaiken kaikkiaan toteutuvat ja kuinka niitä valvotaan

ehkä ed

ukkolaa harmittaa se että suomi ei osallistunut usan liittolaisena irakin sotaan jossa olivat todella myöskin monet nato maat kaikki uudet nato maat mukana ja se oli todella suuri seikkailu ja suuri katastrofi sekä amerikkalaisille että irakilaisille

nythän meille tuloja jää siitä palkka ja verotulot mutta itse voitot siirtyvät pääasiassa ulkomaalaisten taskuun onhan siellä kyllä kotimaisiakin yrittäjiä mutta pääasiassa ulkomaalaisten taskuun

ei olisi tarvittu edes muuttaa näitä rajoja

mutta kuten jo totesin jos toisella kädellä annetaan ei saisi toisella kädellä ottaa pois mikä tapahtuu tässä asumistuen kohdalla

yleensä jos talouskasvua halutaan saada pitää olla kannustavia elementtejä

en väitä etteikö sinne jäisi huomattavasti nettomääräistä korotusta toki edelleenkin vaikka asumistuki pieneneekin mutta kumminkin jollain tavalla on nurinkurista kun toista kautta saa niin toista kautta menettää samanaikaisesti

työllisyys on edelleenkin yksi keskeinen asia

ukkolaa voi lohduttaa sillä että onhan suomi afganistanissa

pankkien ja muiden suurrahoittajien edut turvataan niiden omistajien voitot turvataan näillä laeilla mutta ne jotka maksavat yleensä ovat täysin syyttömiä näihin kreikan ongelmiin elikkä pienituloiset palkansaajat ja eläkeläiset ovat suurimpia maksajia

tiedä kuinka kauan siellä joudutaan olemaan ennen kuin sieltä voidaan tulla pois

lisäksi viime päivien uutiset työllisyystilanteesta ovat olleet aika huolestuttavia

meillä ei ole semmoisia ulkopoliittisia ja turvallisuuspoliittisia uhkia jotka edellyttäisivät nato jäsenyyttä ja vasemmisto ei voi missään tapauksessa kannattaa sellaisia linjauksia joissa lähdetään yhä tiiviimpään nato yhteistyöhön

näin ollen emme voi pitää oikeana sitä että näillä ehdoilla on että lainaa ja pakotteet pakotetaan kreikka ottamaan lainaa ja sitä kautta vielä syventämään tavallisten pienituloisten kreikkalaisten taloudellisia ongelmia

luettelo on hämmästyttävän pitkä

herra puhemies

tällä perusteella esitän että hallituksen kyseessä oleva lakiehdotus hylätään

tänään juuri julkaistiin sakn paperitehtailta irtisanottuja koskeva työllisyystutkimus ja se on varsin hälyttävä

ei ole lainkaan niin hyvin mennyt kuin on annettu ymmärtää kuinka hyvin paperi ja sellutyöläiset ovat voineet työllistyä kun näitä tehtaita on lopetettu

viimeisten vuosikymmenten aikana työttömäksi jääneistä noin puolet on palannut avoimille työmarkkinoille selviää tästä tutkimuksesta

tässä on suuri pitkäaikaistyöttömyyden siemen

ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole häävi mutta se pitää jollain tavalla työttömäksi jääneen leivässä mutta työmarkkinatuen jälkeenjääneisyys on jo sitä luokkaa että se johtaa suoranaiseen köyhyyteen

näin ollen työllisyyteen tulisi keskittää alijäämä voi luvata mitä tämä paljon enemmän voimavaroja kuin tänä päivänä keskitetään

täällä on puhuttu absoluuttisesta köyhyydestä ja suhteellisesta köyhyydestä

kyllä minä väitän että ne ihmiset jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ja ovat siihen oikeutettuja ovat absoluuttisesti köyhiä

perustelen sitä sillä että jos he omistavat jotain vähänkin sellaista joka ei ole normaalia kotitalousirtaimistoa tai muuta tämän tyyppistä kaikkea muuta niin ne vaaditaan myymään

esimerkiksi tampereella aikoinaan kun puhelinosuuskunta muutettiin osakeyhtiöksi ja tämä osuus muuttui osakkeiksi niin toimeentulotuki katkaistiin ja siitä jo niin kauan

tästä laskettiin sitten tämä puhelu puhelin on se puhelinosakkeiden hinta se piti ensin syödä ja sen jälkeen rupesi saamaan uudelleen toimeentulotukea elikkä kyllä se on myöskin absoluuttista köyhyyttä

erityisesti yksinhuoltajalapsiperheissä kun yksinhuoltajien lapsilisää korotettiin niin vastaavasti toimeentulotuella olevan toimeentulotukea vähennettiin elikkä he eivät hyötyneet tästä lapsilisän korotuksesta senttiäkään

tämä lasten köyhyys kuten ulkoiset tutkimukset ovat osoittaneet on jatkuvasti kasvanut ja näyttää että edelleenkin kasvaa

muun muassa budjettikirjan mukaan hallitus arvioi että lapsiköyhyys kasvaa myös ensi vuonna

tähän tietenkin olisi parhainta se että korotettaisiin lapsilisiä ja tehtäisiin ne etuoikeutetuksi tuloksi jolloin se ei vähentäisi toimeentulotukea suoraan ainakaan niin paljon kuin tällä hetkellä

toisena asiana otan eläkkeet

jos katsotaan hintojen nousua joka aiheutuu tulevista veronkorotuksista niin ne syövät nämä indeksikorotukset jo kokonaan eivätkä nämä edes riitä

eläkeläiset joutuvat maksamaan näitä kohonneita hintoja koko tulevan vuoden ja vasta seuraavan vuoden alkuvuonna tulee taas uusi indeksitarkistus jolloin heille jälkikäteen korvataan tätä hintojen nousua

myöskin täällä eläkepuolella on aivan sama kuin muitten tulonsaajien kohdalla että mitä suuremmat tulot sen suuremmat ovat myös käteen saatavat euromäärät veronalennusten pohjalta

lisäksi vielä eläkeläisiä rasittaa se että taitettu eläkeindeksi leikkaa eläkkeitä ja uusia eläkkeensaajia elinaikakerroin joka myöskin leikkaa eläkkeitä

täällä on sanottu että työ on parasta sosiaaliturvaa ja se on mutta kun sitä sosiaaliturvaa eli sitä työtä ei pystytä tarjoamaan niin silloin on tarjottava kunnollista sosiaaliturvaa elikkä on korotettava työttömyysturvaa peruspäivärahaa ja myöskin työmarkkinatukea

vasemmistoliitto tulee tekemään budjetin yksityiskohtaisessa käsittelyssä näihin sisältyvät muutosesitykset

arvoisa puhemies

kyllä minä näen että kuntien yhdistäminen vapaaehtoisuuden pohjalta on kannatettavaa ja sitä kannattaisi myöskin edelleenkin valtion porkkanarahoilla tukea

näissä yhdistyvissä kunnissa on kyllä tapahtunut niin että palvelut pääsääntöisesti ovat menneet entistä kauemmaksi ne ovat keskittyneet suurimman kunnan keskukseen ja monissa kunnissa on kyllä kaivattu sitä entistä pientä kuntaa missä ne palvelut olivat lähellä

herra puhemies

hallituksen esitys autoveromuutoksesta eli siitä että myöskin pakettiautot tulisivat tämän päästöverotuksen piiriin on siinä mielessä aivan oikean suuntainen että tällä tavalla pyritään vaikuttamaan siihen että uudet pakettiautot olisivat mahdollisimman vähäpäästöisiä

tämä on myönteinen asia